arvoisa rouva puhemies

suomen sosialidemokraatteja on syytetty joskus innovaation puutteesta mutta kun kuunteli edustaja lindtmanin avauspuheenvuoroa niin ei kyllä luovuudesta ole puutetta

edustaja kulmala sanoi aivan oikein kun hän sanoi että ei pidä olla rähmällään eun edessä ja viitaten siihen mitä edustaja savola sanoi niin tässä on todella tänä vuonna tulossa hyvin merkittävä kysymys jossa ministeri niinistö on hyvin selkeästi sanonut että suomi ei voi hyväksyä sitä linjaa mitä komissio tällä hetkellä on esittänyt asedirektiivissä

eilen tapasin japanin suomen suurlähettilään ja suomella ja japanilla on ollut erinomaiset suhteet

itse toimin perussuomalaisten valiokuntavastaavana suuressa valiokunnassa ja olen ilolla pistänyt merkille jopa yli oppositiohallitus rajan sen yksituumaisuuden jolla ollaan puolustettu suomalaista poikkeuksellista tilannetta verrattuna muihin eu maihin tässä kysymyksessä

tällä hetkellähän tilanne näyttää hyvältä

ministeri orpo on julkisuudessa kertonut että maat kuten ruotsi norja saksa ja itä euroopan maat ovat suomen kanssa tässä asiassa samoilla linjoilla ja jopa kaikista eu maista enemmistö olisi suomen kanssa niistä viidestä keskeisestä kysymyksestä mitkä suomelle ovat tärkeitä samalla linjalla

hallitus ei tietenkään suoraan määrää tällaisista asioista mutta tämä liittyy tähän lentoliikenteeseen myös niin että täällä on ollut paljon japanilaisia matkustajia

on tärkeää että japanin kielen opetus suomessa olisi erittäin vahvaa ja siksi olemme tekemässä sosialidemokraattisen kansanedustajan ville skinnarin kanssa kirjallisen kysymyksen tästä miten hallitus voi omalta osaltaan tukea japanin kielen ja kulttuurin osaamista suomessa mikä liittyy myös lentoliikenteeseen sitä kautta että finnairin yksi tärkeä strategia on nimenomaan aasian reittiliikenteen hubina toimiminen mikä on ollut hyvin luontevaa ja niin kuin sanottu hyvä virstanpylväs meidän ja japanin välisissä suhteissa

näen että on hyvä että on perusyhteys olemassa sen välillä että tekee työtä jos on mahdollista ja sen mitä sitten saa

toisaalta ymmärrän sen että kun maailma muuttuu niin uusia ajatuksia täytyy pystyä katsomaan voidaanko niitä hyödyntää tässä ajassa toisin kuin joskus aikaisemmin

siksi minusta tämä kokeilu mitä hallitus esittää on aivan perusteltu omasta kritiikistäni huolimatta

sanoisin niille jotka voimallisesti perustuloa kannattavat että kannattaisi myös miettiä vähän sitä markkinointia niin sanotusti miten sitä mallia esittää

muistuu mieleeni vasemmistonuorten kampanja muistaakseni massit massoille jossa kerrottiin että olisi kiva saada tonni käteen kuussa että voisi ostaa vaikkapa isomman asunnon tai asua isommassa asunnossa

arvoisa rouva puhemies

jos miettii sitä miten saisimme kaikki samalle viivalle niin kyllä lähden siitä että on hyvä olla mahdollisuuksien tasa arvo lopputuloksen tasa arvoa tässä tietenkään ei voida saavuttaa muuten jokaisella puolueella olisi sama määrä henkilöitä täällä paikalla

olisi täysin loogista että äänestäjä ennen vaalipäivää tietäisi jollain tavalla sen rahoituksen mitä on sillä ehdokkaalla jota sitten aikoo äänestää

arvoisa rouva puhemies

muiden vaalipiirien osalta käytettäisiin samaa periaatetta mutta huomioitaisiin äänioikeutettujen määrä joiden suhteessa ylärajaa skaalattaisiin alaspäin

ja lisäksi pitäisi ottaa käyttöön pakollinen vaalirahoituksen ennakkoilmoitus nykyisen vapaaehtoisen sijaan

olen juuri jättänyt tästä asiasta eli pakollisesta ennakkoilmoituksesta ja vaalirahoituksen kampanjakatosta asianomaiselle ministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen

arvoisa rouva puhemies

tein tästä aiheesta oikeusministerille kirjallisen kysymyksen ja sain siihen tässä pääsiäisviikolla myös vastauksen

lyhyesti sanottuna hän ei pidä tätä tällä hetkellä ajankohtaisena koska juuri on näitä asioita säädetty uudistuksia tehty mutta näkee myös sen harkitsemisen arvoisena ja sekin jo on minusta hyvä asia

harkitsen kyllä itse sitä että tekisin vielä lakialoitteen asiasta koska uskon että täältä löytyy vahvaa tukea yli puoluerajojen

otan myös vastaan ajatuksia tästä asiasta niistä yksityiskohdista mitä tällaiseen aloitteeseen laitettaisiin mutta pohjaisin sen tähän kirjalliseen kysymykseen minkä tein

arvoisa herra puhemies

huoltovarmuuden turvaaminen on tietysti tärkeä asia mutta sosialidemokraatit tuntuvat näkevän tärkeäksi puhua tässä yhteydessä myös eri puolueiden vaaliohjelmista ja siitä mitä ollaan tehty ja mitä ei

selonteko antaa vankan pohjan suomen kansalle ja sen valitsemille edustajille päättää mitä teemme tänä aikana joka meille on annettu

luulin että se on lastenlaulu mutta se taitaakin olla sosialidemokraattien vappulaulu niin moni asia teitä hämmästyttää ja kummastuttaa suorastaan hämmentää

eilen keskusteltiin ulkomaalaislain muutoksesta siihen liittyen että perheenyhdistämisen määritelmää tiukennetaan turvapaikanhakijoiden osalta

sitäkin te vastustitte monet teistä esimerkiksi edustaja tuppurainen hyvin voimallisesti kun taas sitten edustaja lindtman ryhmänjohtajana piti tätä suorastaan kannatettavana

venäjän toimet krimillä ja itä ukrainassa ovat vaikuttaneet merkittävästi euroopan turvallisuustilanteeseen

teidän kannattaa varmaan ryhmässä edustajat rinne ja lindtman hieman harjata teidän edustajianne että tiedetään mikä on sosialidemokraattien linja niin suuressa kysymyksessä kuin esimerkiksi maahanmuutto pakolaistilanne joka on miljardiluokan kysymys monta kertaa suurempi kysymys kuin mikään bensavero tai edes autovero

näistä mainittakoon terrorismi siirtolaiskriisi kyberhyökkäykset ei valtiolliset toimijat kuten isil ja arktisen alueen ilmaston muutos

suomella on turvallisuuteen kokonaisvaltainen lähestymistapa jossa otetaan huomioon eri hallinnonalojen turvallisuuteen liittyvät toimet

miljardiluokan kysymys

venäjän harjoittama hybridivaikuttaminen kohdistuu suurimmilta osin baltian maihin mutta myös suomi on saanut siitä osansa

sodan uhka on hybridivaikuttamisen välineistä järein mutta esimerkiksi erilaisilla valemedioilla on merkittävä rooli kun halutaan järkyttää kansallista yhtenäisyyttä

kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa

osallistuin kolmisen viikkoa sitten etyjin tulevaisuuskonferenssiin berliinissä saksalaisen zeit stiftungin ja saksan ulkoministeriön järjestämänä näin etyj valtuuskunnan varajäsenenä ja siellä kuulin että euroopan turvallisuuteen keskittyvällä etyjillä ei ole konkreettisia toimia siirtolaiskriisiin liittyen saksan puheenjohtajakaudella näin kuulemma siksi että puheenjohtajakauden tavoitteet sinänsä ymmärrettävästi on tehty jo aikoja sitten

pakotteet ovat sidotut minskin sopimuksessa saavutettaviin edistysaskeliin joissa eteneminen helpottaisi venäjän kanssa käytävän keskustelun edellytyksiä

esittäisin kuitenkin ajatuksena että etyj toimisi jäsenmaiden neutraalina keskustelufoorumina siirtolaiskriisiin liittyvissä kysymyksissä sillä meillähän on jäseninä keskeisiä toimijoita myös eun ulkopuolelta esimerkiksi turkki ja venäjä

harvoissa muissa järjestöissä on yhtä hyvin aikaa keskustella näin herkästä aiheesta kuin etyjissä olisi ja kaikkihan tunnustavat kuitenkin että euroopan turvallisuusintressejä ei sinänsä voi rajoittaa vain eurooppaan

niin kuin edustaja mölsä hyvin toi esille sosialidemokraatit eivät kyllä sitä pääse millään karkuun että pääministeri kataisen kaudella he olivat hallituksessa kun suomi sitoi itsensä euroopan vakausmekanismiin eli evm

mitä tulee siihen mitä on tämä hallitus päättänyt niin kyllä pitää paikkansa että tämä hallitus on mukana kreikan tilanteen hoitamisessa mutta juuri siksi että suomi on sitoutunut tähän evmään

uskallan väittää että jotkut eu maat kaiholla katsovat suomea joka ei ole väärällä tavalla mennyt maailman tuulien mukana vaan on säilyttänyt sen meidän puolustuksen peruskiven eli yleisen asevelvollisuuden ja sitä kautta näkisin myös maanpuolustustahdon

täytyy totta kai muistaa että tässä vaiheessa hyväksyttiin väliarvio ja mahdolliset velkahelpotukset tulevat päätettäväksi vasta myöhemmin

vahva kansallinen puolustusratkaisu yhdistettynä syvenevään kansainväliseen puolustusyhteistyöhön on turvallisuutemme perusta

se ei pidä paikkaansa nyt päätettiin näitten lainojen maksuhuippujen tasaamisesta ja siinä suomi ei menetä lantin lanttia

hallitus teetti perussuomalaistenkin toiveiden mukaisen riippumattoman nato selvityksen jossa erittäin ansiokkaasti käydään läpi suomen mahdollisen nato jäsenyyden hyviä ja huonoja puolia

suomen tiivis nato yhteistyö hyödyttää sekä suomea että yhdysvaltoja jolle suomen ja ruotsin strateginen sijainti on merkityksellinen

toivon sydämestäni että se yhteistunto joka koettelemuksissamme on meitä pystyssä pitänyt yhä lujittuisi sillä siitä riippuu kansamme menestys ja tulevaisuus

me ymmärrämme että jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa ei se valtakunta voi pysyä pystyssä

suomalaiset yhdessä ja yhtenäisinä

arvoisa rouva puhemies

kyllä tämä hallitus kuuntelee oppositiota ehdotuksia otetaan vastaan ja niitä kohdellaan ihan asiallisesti mutta kyllä siinä on sitten se vaara että mennään liian pitkälle siinä verotuksessakin siinäkin on rajansa

ainakin minun käsitykseni mukaan hallituksen enemmistöstä se on hyvin vaarallista jos tässä taloustilanteessa syntyy vastakkainasettelu kantasuomalaisten ja turvapaikanhakijoiden suhteen

mielestäni pitäisi koska on erittäin vaarallista jos pääsee totuudenmukaisesti puhumaan että mummo ulos ja mamu sisään näin karkeasti sanottuna

vähän ihmetyttää tässä keskustelussa se että samaan aikaan sanotaan että suomalainen koulutus on laadukasta ja niin se minun mielestäni onkin mutta sitten annetaan ymmärtää että siitä ei kukaan kuitenkaan olisi valmis maksamaan jos lukukausimaksut on

myös tärkeää on huomata se että näille henkilöille joille nyt tosiaan tulee sitten tämä maksu tähän tutkintoon pitää lain mukaan tarjota myös apurahaohjelma

kyllä valtio tulee edelleen hätiin silloin jos on ansioituneita ja muuten nämä ehdot täyttäviä henkilöitä eli huojennuksia lukukausimaksuun joka nyt tosiaan sitten tulee joka tapauksessa voi saada ja stipendejä sitten elämiseen

arvoisa puhemies

edustaja niikko otti tärkeän asian esille tästä toimintakertomuksesta koskien lähi idän konfliktia

hamas järjestönä edustaa palestiinalaisia käytännössä gazassa ja länsirannalla ja virallisesti kansainvälisissä yhteyksissä fatahin hallinto siellä on kahtiajakautunut

kun ajatellaan hamasia joka on kuitenkin muun muassa eun yhdysvaltain kanadan ja japanin luokittelema terroristijärjestö joka ei käytännössä salli todellista demokratiaa gazan alueella ja on esimerkiksi ajanut tämän fatah järjestön edustajat jo vuosia sitten pois gazan alueelta niin haluaisin kysyä vielä edustaja guzeninalta mihin tämä kova väite siitä että nimenomaan israel estää demokratiaa palestiinalaisten keskuudessa perustuu

edustamassani perustuslakivaliokunnassa tietysti aikanaan sitten käsitellään tätä asiaa valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta huolellisesti asiantuntijoita kuulleen mutta tässä vaiheessa toteaisin että kun suomi sitoutuu avun antamiseen ja vastaanottamiseen tarvittaessa niin tietysti meidän on kyettävä täyttämään se velvoite kaikissa tilanteissa

edustaja hoskonen otti tässä tärkeän näkökulman esille todetessaan että perussopimuksissa on sovittu aikanaan nimenomaan pienten maiden näkökulmaa ajatellen että tällaista kriisipolitiikkaa mitä nyt on harjoitettu ei tehtäisi ei lähdettäisi hoitamaan muiden maiden velkoja takaamaan muiden maiden velkoja

toivoisin että jatkossa tähän kiinnitettäisiin enemmän huomiota

näinhän vastuullinen valtiovalta tietysti toimii että rauha ja vakaus säilyvät euroopassa myös tulevaisuudessa mutta ulkoministeri soini on todennut ja korostanut niin suomi aina itse päättää mihin ja millaisiin operaatioihin lähdemme mukaan

edustaja zyskowicz nosti esille tärkeän asian kertomuksesta eli tämän noin miljardi euroa minkä suomi on todennäköisesti voi sanoa menettämässä

kysynkin vielä arvoisalta ministeriltä kansa vaatii ja oikeutetusti vaatii aina konkretiaa minkälaisista operaatioista tosiaan suomen kohdalla voisi olla kyse

valtaistuinpeli kirjasarjassa oli eräs suku jonka motto oli että lannisterit maksavat aina velkansa

sen konkretian haluaisin kuulla

itse olen sitä mieltä että kreikan olisi parempi olla euroalueen ulkopuolella ja uskon että tällä menolla siihen tullaan menemään toivotaan sitä aktiivisesti tai ei